onko niin että se oli tietoista toimintaa ja esimerkki siitä että te ette halunneet päästää niitä laskelmia esiin mitä nyt on kauhavan kaupungin toimesta tuotettu

arvoisa herra puhemies

on ihan mielenkiintoista että täällä on perussuomalaisilta peräänkuulutettu nyt kokonaisvaltaista vaihtoehtoa tällaiselle paperinivaskalle joka on viikon vanha ja jota valmistelemassa olleista puolueista osa on sata vuotta vanhoja

sellaisen säästön takia ei kannata tuollaista osaamiskeskusta todellakaan

nyt kun te olette tälle oikeudenmukaisuusperusteiselle argumentaatiolle antaneet niin paljon tässä keskustelussa sijaa niin ettekö te nyt laita saman tien myös tämän puoluetukiasian uuteen malliin

ja nyt ministeri wallin laittaa kiinni

eli aina niin että per ääni annettu ääni tulee se euromäärä ja siitä lähtien kun on yhden edustajan saanut sitten saa sitä tukea

tämä on pitkä tie miten tähän on tultu eli suomi on taloudellisessa kriisissä

on todella vastuutonta peräänkuuluttaa viikossa tähän vastausta

suomen taloustilanne on kehittymässä lähivuosina huolestuttavaan suuntaan

tämähän on niin epäselvä paperi tämä on todellinen sekametelisoppa

se olisi oikeudenmukaisuutta vai mitä ministeri henriksson keskusteluun on päätti puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivalion

tätä pitää tutkia vielä kauan ja myös ne konkreettiset toimenpiteet joita tulee vasta kertovat mitkä ovat perussuomalaisten vastaukset tähän

en minä tiedä miksi sitä sitten kutsuisi ylimielisyydeksi yhteistyökyvyttömyydeksi vai miksi että parlamentaarinen valmistelu on laiminlyöty puolustusvoimauudistuksessa ja erityisesti kuntauudistuksessa joka koskee koko maata

viennin ei uskota ensi vuonnakaan lähtevän käyntiin lamaa edeltävällä vauhdilla mikä johtuu yhä kiihtyvämmästä suomen elinkeinoelämän rakennemuutoksesta

tavallaan niin kauan kun on tämän tyyppistä toimintaa en minä ainakaan ymmärrä miksi perussuomalaiset on laitettu jotenkin pannaan että me emme

se on mielenkiintoista nähdä

ja onko se meidän syymme että parlamentarismia on nyt ruvettu niin kuin ajamaan alas vai mikä siinä on pelätäänkö perussuomalaisia kun ei tällä kaudella poikkeuksellisesti enää parlamentarismi ole kunniassa näitten isojen yhteiskunnallisten uudistusten valmistelussa vai mikä siinä on

mielestäni tämä on sellainen asia joka ansaitsee reilusti enemmän huomiota tässä salissa kuin se on saanut

mutta on siinä syynä mikä tahansa niin tämän tyyppinen toiminta kertoo hallituksen luonteesta hyvin paljon

arvoisa puhemies

terveen järjen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ainakin pieni ja keskituloisten kansalaisten ansiotuloveroasteikkoihin olisi indeksitarkistukset pitänyt tehdä

nyt sitten on varmasti monille asioille toisaalta käymässäkin niin että hallitus tulee vielä vetämään vesiperän monessa sinänsä tärkeässä asiassa koska hallituksen ajama vastakkainasettelu johtaa väkisinkin siihen että me joudumme sitten kovalla kädellä täällä omat kantamme tuomaan esille ja todennäköisesti ehkä sitten siinä vaiheessa että saattaa olla jo myöhäistä ja sitten sanotaan että ei teillä ole vaihtoehtoa tai miksette silloin vaikuttaneet

meillä tieverkko rapistuu meidän omaisuuden arvo heikkenee ja meidän tieverkkoa on yhä vaikeampi korjata siitä varmasti sitten nämä viime kauden puheet siitä pitääkö tätä päällystettyä tieverkkoa joka heikkenee alkaa pistää rullalle ja sorateiksi takaisin tätä päällystettyä tieverkkoa joka vei kymmenen

ja kiitoksia vain kehuista joita perussuomalaiset on saanut tässä keskustelussa mutta ne kehut eivät silti poista sitä että hallitus ei ole pystynyt kertomaan mitenkä se jaksottaa nämä tasapainottamistoimet

pienituloisten ja erityisesti vanhusten toimeentulon turvaamiseksi arvonlisäveron korotus olisi pitänyt elintarvikkeiden ruuan ja lääkkeiden osalta jättää tekemättä

hallituksen eräisiin perusetuuksiin tekemät kosmeettiset indeksikorotuksetkaan eivät kuitenkaan vähävaraisimmille suomalaisille arvonlisäveron nostoa kompensoi

arvoisa herra puhemies

perussuomalaisten ykkösasia leikkauksissa on kehitysapu joka on ollut muuten kansalaisten mielipiteiden mukaan se momentti jolta mieluiten lähdettäisiin leikkauksissa liikkeelle

no kun ette anna vaikutusmahdollisuutta

keskustelu on nyt päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta

meillä on pitkät etäisyydet tässä maassa ja me olemme eräänlainen saareke

siinä mielessä tämä infrastruktuuri on keskeinen tekijä kun puhutaan siitä millä niitä veroeuroja palveluihin pystytään saamaan

varallisuusvero yritystuet harmaa talous yritysverojen porsaanreikien tukkiminen vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen verovähennysten poistaminen sitten on arvonlisäveron alarajan nostaminen viron mallin mukainen yritysverotus kotitalousvähennys keinoja on vaikka kuinka paljon meidän vaihtoehtobudjetissamme

ulkoasiainvaliokuntaa lukuunottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään kahdeskymmenes kuudetta kaksituhattakaksitoista s

satojen miljoonien eurojen suuruisena harjoitettu tuote ja tutkimuskehitysbisnes jatkuu sitä vastoin vanhaan malliin vaikka valtiosihteeri raimo sailaskin on kuvannut suomessa harjoitettua tuotekehitystukijärjestelmää täysin epäonnistuneeksi

ja kun samaan aikaan sitten tuodaan tämä eu jäsenyyden mainitseminen sinne valtiosääntöön niin kyllä näillä kahdella asialla taitaa tässä olla selvä yhteys

meillä on hajanainen alue ja yhteiskuntarakenne jota tosin pidän suomen vahvuutena hyvin pitkälti ja meillä on vaativat keliolosuhteet

eli sillä eu jäsenyyden mainitsemisella haetaan tuki siihen että myöhemmin perustuslaissa sitten ilmaistaan että jatkossa enää ei tarvitse aluksi viiden kuudesosan enemmistöä ja sitten kaksi kolmasosaa päälle vaan se tehdään suoraan kahdella kolmasosalla ilman että jätetään lepäämään vaalien jälkeen vielä vastauspuheenvuoron ja braxille sitten palataan kuviolliset ruska brax

kun niitä vain haluaa noudattaa niin hyvä tulee

suomi elää korkeasta koulutuksesta ja teknologiasta mutta t k rahojen kohdentaminen vuodesta toiseen samoille paisutetuille innovaatiokeskuksille konsulteille ja valtion vakioasiakkaiksi luokitelluille yrityksille ei nosta suomea maatamme uhkaavasta taantumasta

suomen olisi syytä tulevaisuudessa suunnata yritystoiminnalle annettu valtiontuki työllistymiskehityksestä kriittisen merkityksen omaavalle pk sektorille

sitten meillä on ongelmana myös se että meillä ei ole erotettu budjettikäytännössä perusväylänpitoa ja investointeja toisistaan riittävällä tavalla

perussuomalainen vaihtoehtobudjetti tuleekin tarjoamaan innovatiivisia elinkeinopoliittisia avauksia esittämällään nollayhteisöverokannalla työllistää välillä tekoyrityksille nolla verkkoyhteys

edustaja tainio perusteli omia näkemyksiään täällä taloudellisin syin ja ilmoitti että ei ole tavallaan taloudellisesti mahdollista tätä lakialoitetta panna täytäntöön

tartun tähän pääministeri kataisen näkemykseen perussuomalaisten tuesta imf rahoitukselle

kyse on nyt kansallisomaisuuden arvosta ja sen säilyttämisestä tie ja rataverkon palvelutasosta liikenteen ja kuljetusten sujuvuudesta liikenneturvallisuudesta väylästön ja liikenteen työllisyysvaikutuksista elinkeinoelämän kilpailukyvystä ja alueellisesta ja sosiaalisesta tasa arvosta

myös ammatinharjoittajat otetaan perussuomalaisten sinivalkoisessa yrittäjyyspolitiikassa huomioon korottamalla arvonlisäveron alarajan tasoa mikä tukee erityisesti työvoimavaltaisten pienyritysten kannattavuutta ja mahdollisuuksia työllistää lisähenkilöstöä

imf on se oikea taho mitä kautta pitää tätä ratkaisua lähteä yhtenä osana kokonaisratkaisua hakemaan mutta ei hinnalla millä hyvänsä sielläkään eikä ehdoilla millä hyvänsä

ylipäätäänkin mielestäni tarvittaisiin laajemminkin keskustelua meidän synnytyspolitiikasta siinä mielessä että aivan kuten täällä kävi jo yhden edustajan puheenvuorosta ilmi meillä on niitä tilanteita että sairaalasta kerrotaan perheelle että tänne ei ole vielä syytä saapua vaan ikään kuin lykätään viimeiseen asti sitä sairaalaan tuloa ja sitten saattaa käydä niin että synnytys käynnistyykin aiemmin puhumattakaan siitä ehditäänkö kivunlievitykset ynnä muut antaa

kataisen hallitus ei budjetissaan esitä tuntuvia valtiontaloudellisia leikkauksia muille sektoreille kuin poliisiin ja puolustusvoimain määrärahoihin sekä tietysti kunnille ikävä kyllä

mitä sitten tulee tähän evm valtiosopimukseen ei suomi todellakaan ole estämässä jos muut haluavat sen tehdä

arvoisa herra puhemies

kun meillä niin paljon tänä päivänä ihmisoikeuksista ja muista eläintenkin oikeuksista puhutaan niin mielestäni myös tämä asia on syytä tähän keskusteluun tuoda mukaan

tässä kysyttiin minä kysyin että jos jos näin on että liittyä etteikö työnteko kiinnosta vai mistä on kyse ja te vastasitte että siitä ei ole kyse

perussuomalaiset ovat koko olemassaolon aikansa pitäneet tätä asiaa esillä haitta asterajojen poistamista niitten madaltamista

tämä osoittaa hallituksen tahtotilan olevan maailman parantamisen priorisointi ja samanaikainen suomen sisäisen turvallisuuden sekä puolustuskyvyn uhraaminen sisäasiainministeriön sekä puolustusministeriön hallinnonaloihin tehtävillä massiivisilla leikkauksilla

myös on se näkökulma että kun meillä esimerkiksi vanhuspalvelupuolella puhutaan että kaikille vanhuksille tarvitaan laitoshoidossa oma huone niin koskahan tämä mahdollinen sama politiikka koskisi myös synnytyksiä

meillä täällä erityisesti edellisillä kausilla kansanedustaja raimo vistbacka on tätä kuten kaikki täällä vaikuttaneet tietävät ajanut

puolukkaa mustikkaa tyrniä karpaloa mansikkaa vadelmaa marja aroniaa viinimarjoja lakkoja

siellähän ovat samaan aikaan itkevät lapset ja erilaisia hoitotoimenpiteitä tarvitsevat ja samassa huoneessa on porukkaa vaikka kuinka paljon

maahanmuuton kustannuksiin taiteen määrärahoihin tai ahvenanmaan verotuksellisiin erityisoikeuksiin hallituksella ei ole rahkeita puut tua vaan ne jäävät budjettiesityksessä hallituksen erityissuojelun piiriin

on erittäin myönteinen asia että eduskunnan puhemies heinäluoma on ottanut tähän kantaa

se on myös sen verran arvovaltainen kannanotto että uskon että kun oppositiostakin vahdimme tätä asiaa ja sen eteenpäinmenoa niin hallitus nyt viimeisillä hetkillä hoitaa tämän asian kuntoon

niistä saa hyvät rahat jos vain on ahkeruutta ja viitseliäisyyttä tai sitten tosiaan järjestetään niin kuin minä sanoin joku pooli että porukalla lähdetään

kokonaisuudessaan valtion budjettiesitys uhkaa suomen sosiaalis ekonomista eheyttä valmiuksia pitää yllä yleistä järjestystä ja toimintakykyistä armeijaa sekä valtion kykyä huolehtia lakisääteisten hyvinvointipalvelujen järjestämisestä

näin ollen tämä ostovoima mitä tällä määrärahalla saa on todella paljon heikentynyt ja se keskimääräinen heikentymisvauhti on inflaation takia ollut noin kolmea prosenttia vuodessa

eli minä en missään nimessä esittänyt että romanien jotka tulevat tänne tarvitsisi nyt yhtäkkiä yksin lähteä suolle sinne hoopoilemaan ja katselemaan mitä siellä sattuisi olemaan vaan minä nimenomaan peräänkuulutan miksei järjestetä sinne ja peräänkuulutan että te voitte itse esimerkiksi vaikka kesäistuntotauon aikana lähteä johtamaan tällaista ryhmää keräätte niitä marjoja ja tuotte sitten ne punnittavaksi ja varmasti tulee rahaa aivan niin kuin kaikille muille

itse olen päässyt tähän asti lähinnä kunnallisella puolella puuttumaan ja olen saanut paikallisesti kun taloustilanne on mahdollistanut ja on saatu laaja rintama siihen taakse hiukan tänne kuntoutuspuolelle lisämäärärahoja mutta täällä valtion puolella tässä on ollut koko ajan ongelmia

meinasi olla syksylläkin mutta onneksi tilanne sitten opposition painostuksesta ja veteraanijärjestöjen panostuksesta ja aktiivisuudesta johtuen kääntyi paremmaksi

kyllähän isoin asia tässä lakiesityksessä on tämä alijäämän kattamisvelvollisuus kuntakonsernissa neljän vuoden aikaperiodilla

eli toivoisi että tämä herättää koska varmasti yksi kannatuksemme kasvun lähde on ollut se ikävä kyllä että meidän kansallisomaisuutemme on rapautunut vuosi vuodelta ja sitten lämpimikseen vain on puhuttu siitä miten näin on käymässä

mielestäni tämä kansalaisaloite on tärkeä ja tarpeellinen ja se on ennen kaikkea mielestäni hätähuuto sen puolesta että meillä tulisi kiristää suomalaista kriminaalipolitiikkaa

moni kunta tulee ajautumaan tämän seurauksena kriisikunnaksi tietenkin osa aiheesta mutta paljon on todella kiinni myös muusta lainsäädännöstä ja valtionosuuspolitiikasta ja myös tästä sote ratkaisusta miten tämä käytännössä näyttäytyy niin kuin tässä jo esimerkiksi edustaja palola vihjasi

me saatamme olla venäjän kanssa läheisessä riippuvuussuhteessa tuontienergian takia mutta kyllä me fennovoiman rosatomin hankkeen myötä joutuisimme venäjän kanssa naimisiin ja se jos mikä kaventaisi meidän poliittista liikkumatilaamme

kun täällä on paljon puhuttu siitä että tässä on ehkä ihmisoikeusongelmia ja niinpäin pois tämän kansalaisaloitteen eteenpäinviemisessä siltä pohjalta mitä on vaadittu niin toisaalta jos näin on pitäisi sitten samalla todeta että mitä me voimme tehdä

omat talousarvioaloitteeni liittyvät myös hyvin pitkälle tiestöön tässä tapauksessa vaasan vaalipiiriin

venäjä käyttää tarvittaessa kaikkia keinoja poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi

samoin sitten meidän vaalipiirin edustajien eri puolueista tulevien edustajien yhteiset aloitteet painottuvat tiestöön

mielestäni voisi olla ihan järkevää että tämä nyt tässä vaiheessa katsottaisiin tarkasti tämän sote lainsäädännön kanssa että tämä kanssa toimii ja tässä on ne kaikki tarpeelliset elementit ettei tarvitse sitten uudestaan veivata

esimerkiksi maanoston kieltäminen suomessa venä läisiltä mahdollinen kaksoiskansalaisuuskielto nato optiot ynnä monet muut asiat joita eduskunnassa harkitaan taitavat näyttäytyä aika eri valossa mikäli meillä olisi suomessa tällainen jättiläismäinen venäläisinvestointi johon olisi sidottu valtavat määrät suomalaistakin rahaa

eli me tiedostamme sen aika laajastikin täällä eduskunnassa mikä tilanne on mutta nyt pitää kääriä hihat ja ruveta toimiin

arvoisa herra puhemies

minä ymmärrän ja tulkitsen tätä hallituksen linjaa siitä näkökulmasta että euro halutaan säilyttää ja hintaan mihin hyvänsä halutaan edetä

näin olisivat paljon uskottavampia nämä argumentit tätä kansalaisaloitetta vastaan mikäli vastaavasti sitten näissä missä voidaan tehdä kiristyksiä varmuudella tehtäisiin niitä kiristyksiä

mutta kun puhutaan suomen ja suomalaisten veronmaksajien edusta niin silloin on hahmotettava tätä nyt valittua hallituksen valitsemaa tietä jo edellisen hallituksen osoittamaa tietä

energiatodistuksen käyttöönotolla on pyritty lisäämään etenkin asunnon ostajien informaation saantia talojen energiankäytöstä ennen talon ostopäätöstä

tähän mennessä on annettu kahdenvälisiä lainoja kreikalle on perustettu vakausrahasto vakausväline paisutettu vakausvälinettä muutettu niitä sääntöjä

lisäksi hankkeeseen on kohdennettu kolmen suuren lisäksi hankkeeseen kohdennetut suomalaisrahat olisivat pois muista kotimaisista energiainvestoinneista

nämä luvut mitä täällä on heitelty että kuntapuolelta eivät lopulta paljon vähenisi verotulot ja valtionosuudet eivät pidä paikkaansa

arvoisa herra puhemies

mikäli kansan enemmistön hartaaseen toiveeseen tehdä ruotsin kielen opiskelusta vapaaehtoista ei suhtauduta eduskunnassa myönteisesti vaan vedotaan esimerkiksi siihen että ruotsi on suomen virallinen kieli pidän selvänä ja luonnollisena että seuraavaksi tullaan kansalaisten toimesta vaatimaan ruotsin kielen virallisen aseman poistamista ja muuttamista vähemmistökielen asemaan

erityisesti omakotitalojen omistajat ovat kuitenkin olleet suhteellisen erimielisiä viranomaisten kanssa siitä ovatko energiatodistukset tuoneet parannusta eri talojen väliseen vertailuun niiden energiankulutuksen suhteen

ne ovat alueellisia painotuseroja toki mitä siinä on mutta esimerkiksi sillä alueella mistä minä tulen meillä on todella yrittäjävaltaista porukkaa meillä on paljon nyrkkipajoja

monet valtiosääntöasiantuntijat ovat kritisoineet niitä

te viette meiltä koulutuksen te viette meiltä valtionosuuksia

meidän elinvoimamme heikkenee merkittävästi tässä tilanteessa ja sitten te vielä lopulta todennäköisesti esitätte että tämä koko alue pitää liittää maakuntakeskuksen osaksi

eräiden arvioiden mukaan energiatodistuksella ei ole ollut toivottua painoarvoa taloa myytäessä koska ostajia on kiinnostanut lähinnä energiankulutus viimeisen vuoden aikana talon käyttämä lämmitysmuoto ja rakennusmateriaalit

eli kyllä tämä on se keskeinen asia mikä tässä pitää huomioida

energiatodistuksen edellyttäminen talonomistajilta onkin monien suomalaisten silmissä näyttäytynyt lähinnä valtiobyrokratian toteuttamalta tahalliselta kiusanteolta

minusta on selvä asia että on tullut aika tunnustaa tosiasiat ja korjata asiantila joka ei vastaa kansan enemmistön tahtoa

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on saanut julkisuudessa muualla kuin tässä eduskuntasalissa kehuja ja voi sanoa ettei syyttä

voimme valita tapahtuuko muutos kansalaisaloitteen perusteella vai aikanaan vaalien kautta sillä asia on ja pysyy esityslistalla

energiatodistuksen informaatioarvo riippuu paljon siitä miten tarkasti sen laskemiseen käytettävään kaavaan on hankittu vaadittavat lähtötiedot

arvoisa herra puhemies

tämä lakialoite on tietenkin kannatettava ja perussuomalaisten eduskuntaryhmässä hyväksytty ja on todella hienoa kuulla että sille näyttää olevan laajaa kannatusta myös hallituspuolueitten riveissä jotka puolueet ovat tämän lain aikanaan menneet hyväksymään

jälkimmäinen vaihtoehto sopii sekin perussuomalaisille vallan mainiosti

vaikka energiatodistuslaki pyrkii siihen että eri laatijoiden tekemät energiatodistukset päätyisivät samanlaisiin suosituksiin ja energialuokan antamiseen talolle voi niiden talojen kohdalla joiden energialuokka on kahden eri energialuokan rajalla tulla laatijasta riippuen energiatodistukseen merkintä joko alempaan tai ylempään energialuokkaan

hallituspuolueet ja erityisesti kokoomuslaiset ovat kateellisia perussuomalaisille ja turhautuneita omaan saamattomuuteensa

tietenkin valmistelussa ne ratkaisevat virheet varmaan tapahtuvat mutta kyllä se vain niin on että kansanedustaja joka voi vapaasti täällä harkita mitä kannattaa ja mitä on hyväksymässä tietenkin vastaa itse siitä jos on ollut tämmöisen hyväksymässä

tällä hallituksen esityksellä asetetaan puitteet energiatodistusjärjestelmän luomiselle mihin on tarkoitus kerätä kaikki energiatodistukset yhteen palveluun mikä lisää mahdollisuuksia vertailla todistustietoja keskenään esimerkiksi alueittain rakennusvuosittain tai talotyypeittäin

tämä on hyvä ja huono esimerkki samaan aikaan hyvä esimerkki siinä mielessä että nyt näyttää löytyvän aika pienelläkin aikaviipeellä päättäjiä jotka ovat valmiit tarkastamaan aiempia kantojaan vaikka vaihtoehto on silloin jo aikoinaan tarjottu tälle kun tätä ovat olleet hallituspuolueet hyväksymässä mutta tietenkin tässä on tehty aikamoinen karhunpalvelus myös ylipäätään ympäristöystävällisyydelle koska tämähän on pahinta laatua mainosta tämmöisestä huonosta politiikasta byrokratiasta ja tietenkin on eusta lähtöisin

samalla rahalla ja vähän vähemmälläkin kuin hallitus me teimme sellaisen budjetin joka ei kompastu kompromisseihin ja jossa on selkeä linja

hallitukselta olisi kuitenkin toivonut tämän esityksen yhteydessä sitä että se olisi tuonut eduskunnan käsiteltäväksi ne muutokset energiatodistuslakiin mitä ympäristövaliokunta edellytti energiatodistuskansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään

meidän puheemme ja tekomme ovat yhtä toisin kuin hallituksella joka lupasi velkaantumisen taittamisen ja työllisyyden kohentamisen

hallituksen lupaukset on nyt rikottu

arvoisa herra puhemies

aivan kuten tässä edustaja lehti toi esille tämä kustannustehokkuushan vaihtelee tosi suuresti ja riippumatta kuntakoosta

seuraavan eduskunnan tehtäväksi jääkin kyseisen mietinnön mukaisesti pientalojen energiatodistuksen muuttaminen poistamalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat pientalojen kohdalla ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistaminen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta

tämä on sitä politiikkaa mitä perussuomalaiset ovat koko ajan kritisoineet että eusta ensin tulee joku direktiivi siinä on tietysti yleensä jo ongelmia lähtökohtaisesti mutta sitten vielä kaiken lisäksi täällä suomessa saadaan se vielä pahempaan malliin kuin se ehkä on alun alkaen ollut

se näkyy usein äänestysaktiivisuuden laskuna ja tätä laskuahan on jatkunut jo pitkään

arvoisa puhemies

se on täysin vastaamatta

kun puuttuu yksi niin puuttuu kaikki eli pitää mennä paljon syvemmälle tähän järjestelmään jos tässä meinataan jotakin parannusta saada aikaan